montakohan sataa miljoonaa veronmaksajien rahoja uppoaa jo pelkästään kreikalle kun rahat tarvittaisiin välttämättä suomessa vaikkapa perusturvan vahvistamiseen

arvoisa puhemies

puhun perussuomalaisten ryhmäaloitteiden pohjalta

kuntarahoitus on suomessa kriisiytymässä

kuntien talousongelmat johtuvat merkittävästi valtion harjoittamasta politiikasta

hallituksen toimettomuus lisää köyhyyttä ja eriarvoisuutta suomessa

valtio on parinkymmenen vuoden ajan lisännyt kuntien tehtäviä ja samaan aikaan vähentänyt kunnille peruspalvelujen rahoitusosuuttaan miljardeja euroja ja ensi vuonnakin noin puoli miljardia euroa

itse olen ollut tuolla vantaalla sosiaalijaostossa ja meille tulee kuukausittain kuulkaa senttitolkulla valituksia ihmisiltä jotka eivät saa kerta kaikkiaan riittävästi toimeentulotukea menoihinsa niitä on satoja kerralla mitä käsitellään siellä

keskeinen syy hyvinvointivaltion ja kansalaisten peruspalvelujen rapautumiseen on lipposen vanhaskiviniemen ja kataisen lähes parinkymmenen vuoden ajan harjoittama eu ja menopolitiikka

ja tämä pinkka on jatkuvasti paksuuntunut näitten valitusten joukko ja suurin osa on aivan aiheellisia esityksiä

mitä hallitus konkreettisesti aikoo tehdä pahenevan köyhyyden torjumiseksi ja toimeentulotuen tason nostamiseksi

hallitus on toiminut jo kaksi vuotta eikä mitään näkyvää ole saatu aikaan

arvoisa puhemies

maan hallitukset ovat kasvattaneet voimakkaasti kansalaisten eriarvoisuutta ja tuloeroja muun muassa aiheuttamalla kunnallisveron nostotarpeen keventämällä tuloverotusta ja poistamalla varallisuusveron sekä nostamalla kiinteistö ja erilaisia välillisiä veroja ja maksuja

maan hallitus on määräämässä suomeen euroopan pinta alaltaan suurimmat kunnat

arvoisa puhemies

että sellaista lähidemokratiaa

verotusta tulee ensi vuoden budjetissa uudistaa niin että otetaan huomioon kuten perussuomalaiset esittävät kansalaisten veronmaksukyky sekä yhdenvertaisuus myös pääoma ja ansiotuloverotuksen kesken

kun otetaan lisäksi huomioon suomen kahdenväliset lainat komission rahoitus kansainvälisen valuuttarahaston rahoitus ja euroopan keskuspankin valtava tukirahoitus niin kuinka suuret rahoitusvastuut maan hallituksen toimesta suomella pahimmillaan on

onko todella näin

maan hallitus sekä kansaneläkelaitos ovat lyöneet viimeiset naulat maan ainoalle reumasairaalalle reumapotilaiden hyvästä taatusta hoidosta välittämättä

ei ole tietoa miten ylikunnalliset tehtävät järjestetään nykyistä demokraattisemmin miten sosiaali ja terveydenhoito ja vaativa erikoissairaanhoito turvataan ja toteutetaan ja mitkä ovat rahoitusmallit

hallituksen esitykset eivät kerta kaikkiaan riitä

ensi vuoden budjetti ei turvaa pienituloisten vanhusten veteraanien lapsiperheiden yksinhuoltajien omaishoitajien vammaisten ja sairaiden asemaa

tällaista kehitystä ei voi hyväksyä

ei tiedetä miten suhtaudutaan palveluiden ulkoistamiseen ja yksityistämiseen miten suhtautua kansainvälisiin rusinat pullasta noukkiviin terveysfirmoihin ja niiden rahoittamiseen yhteiskunnan varoilla ja miten turvataan kansalaisten vaikutusmahdollisuudet

hyvinvointivaltion turvaaminen edellyttää että hallituksen toimesta eri toimenpiteiden avulla köyhien määrä tulisi saada huomattavasti tästä nykyisestä laskuun

tällainen väärä europolitiikka johtaa rajuihin veronkorotuksiin sekä terveys koulutus ja muiden hyvinvointipalvelujen alasajoon niin valtiolla kuin kunnissa

arvoisa puhemies

budjetti heikentää terveyspalvelujen tasoa ja saatavuutta ja yksinomaan vanhuspalvelujen turvaamiseen tarvittaisiin tuhansia uusia työntekijöitä

hoitajien työtä tehostamalla ei terveyspalveluja enää voi parantaa

lainaan muutaman lauseen vaikeaa reumaa sairastavien kirjeistä

miksi tämän tavoitteen vastaisesti hallituksen myötävaikutuksella on jatkuvasti rikottu eun perussopimusta eli erityisesti sitä että jokainen maa hoitakoon omat velkansa

perussopimuksen vastaisesti suomella on kymmenientuhansien miljoonien eurojen mahdolliset vastuut muiden maiden ja erityisesti pankkien pelastamisesta

arvoisa puhemies

ottamalla lomautetut ja tukitoimenpiteiden varassa olevat lukuun mukaan on laajan työttömyyden piirissä suomessa kaikkiaan nelisensataatuhatta henkeä

kuntauudistusesitys on tehty salaa helsingin kabineteissa kuntaministerin ja puoluetoimiston ohjauksessa kuntia puolueita eduskuntaryhmiä kansaa kuulematta

onko hallitus perussopimuksen vastaisesti edelleen valmis ottamaan lisää vastuita muiden maiden ja pankkien pelastamiseksi

sopimuksella toimeenpannaan asetuksella määritellyt tavoitteet lentoturvallisuuden parantamiseksi haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi lentoliikenteen sujuvoittamiseksi ja kustannusten alentamiseksi

suuri osa nuorista ei saa tänäkään päivänä työtä

valmistelijoilta lienee unohtunut että kunnissa kaikki puolueet ovat tekemässä kuntauudistustyötä eivätkä vain hallituspuolueet

lisäksi uudistetaan ilmatilanhallinnan rakenteita luodaan edellytykset uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotolle ja mahdollistetaan ilmatilan käytön nykyistä parempi yhteensovittaminen sopimusvaltioiden välillä

näin kysyy eräs kirjoittaja

yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tarkoituksena on parantaa ilmaliikenteen nykyisiä turvallisuusstandardeja edistää lentoliikennejärjestelmän kestävää kehitystä ja parantaa ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalveluiden järjestelmän suorituskykyä euroopan yleisessä ilmaliikenteessä siten että voidaan täyttää kaikkien ilmatilan käyttäjien vaatimukset

maan hallitukset ovat jälleen kerran heikentämässä kansalaisten hoitopalveluja tekemättä mitään ja näin tosiasiassa lakkauttamassa reumasairaalan vain kahden miljoonan euron tähden

täytyy muistaa että valtaosa työllistämiseen tarvittavista rahoista saadaan takaisin säästöinä asumistuki toimeentulotuki ja muista sosiaali ja työttömyysmenoista sekä lisääntyvistä kuntien ja valtion tuloista kuten tulo ja arvonlisäveroista

arvoisa puhemies

suomessa politrukit ovat tekemässä euroopan pinta alaltaan isoimmat kunnat

puiteasetuksen mukaan yhtenäiseen eurooppalaiseen ilmatilaan sisältyvät yhteinen yleiseurooppalainen reittiverkko verkon hallinta sekä ilmaliikenteen hallintajärjestelmät jotka perustuvat turvallisuuteen tehokkuuteen ja teknisiin näkökohtiin kaikkien ilmatilan käyttäjien hyväksi

me perussuomalaiset pidämme käsittämättömänä että reumasairauksien hoito hajautetaan erillisiin sairaanhoitopiireihin joissa ei välttämättä edes ole riittävää tietotaitoa tai resursseja hoitaa tätä erittäin monipuolista osaamista vaativaa sairautta

tällä kuntauudistuksella lähidemokratiaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia oman kotiseutunsa kehittämiseen ei ole

nuorelle on turvattava koulutus tai työharjoittelupaikka sekä yhteiskunnalle edullisia palkkatuki ynnä muita järjestelmiä on otettava laajasti käyttöön tuhansien työttömien työllistämiseksi

hallituksen mielestä on parempi että rahat menevät etelän maille ja pankeille

kuntien yhdistäminen lisää selvitysten mukaan useiden vuosien ajan kuntamenoja johtuen byrokratian kasvusta päällekkäisistä viroista irtisanomissuojasta ja palkkaharmonisoinnista

tuomioistuimessa tämä menettely voitaisiin tulkita jopa potilaiden heitteillejätöksi koska hoidon jatkuvuutta ei ole pystytty varmuudella turvaamaan

esityksen johdannossa mainitaan myös vaikutukset sotilaalliselle maanpuolustukselle

tampereen yliopiston professori matti korppi totesi mtvn haastattelussa että tapa jolla reumasairaala lakkautettiin oli katastrofaalinen ja että reuman vaativaan hoitoon tarvittavien tiimien kasaaminen ja koulutus tulee viemään vuosia

vaikka asetukset koskevat siviili ilmailua niin tässä yhteydessä pidettiin tärkeänä ottaa huomioon sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeet koska asetuksella on suoria vaikutuksia myös sotilasilmailuun

pahimmillaan hallinto on neliportainen omituisine ja perustuslain vastaisine isäntä ja renkikuntineen

puiteasetuksen mukaan ses asetukset eivät vaikuta jäsenvaltioiden omaa ilmatilaa koskevaan suvereniteettiin

miten on mahdollista että on tämmöisiä renkikuntia mitkä vain maksavat laskuja

missä on hallituksen pihvi kunta asioissa

asetukset eivät koske sotilasoperaatioita tai koulutusta

se on tuottanut tietoa reumasairauksien luonteesta kehittänyt lääkehoitoa leikkaustoimintaa ja hoitotiedettä

vaikka eu lainsäädäntö koskee vain siviili ilmailun järjestämistä vaikuttavat asetukset myös sotilasilmailuun ilmatilan rajallisuudesta johtuen

potilaita on hoidettu moniammatillisissa hoitotiimeissä koska sairaus vaatii monenlaista erityisosaamista

uusia osaajia ei valmistu suoraan koulunpenkiltä vaan reumasairauksien hoitoon perehtyminen vaatii kokeneiltakin lääkäreiltä hoitajilta ja hoitotiimeissä työskenteleviltä vuosia

otaksun että edellisessä lausumassa tarkoitetaan siviili ja sotilasilmailun lisäksi tieteellistä tutkimusta kuten sääpalveluita ilmatilan ja atmosfäärin muutoksia

lisäksi kuvaan sopivat tietoliikenne sääkartoitus navigointi tiedustelu ja muut sotilaallisiakin tarpeita palvelevat satelliitit ja niiden laukaisut

arvoisa puhemies

kansaa on piinattu ja veronmaksajia rokotettu jo liikaa

kysymykseen voivat tulla myös jopa tiedustelulennot

raha on saanut suorastaan epäjumalan roolin kun se säätelee kaikkea inhimillistä toimintaa ja lasten sekä sairaiden hoito jätetään markkinavoimien armoille

tämä on askel naton suuntaan

vaikka sitten koristelemalla hanke yleishyödyllisin ja ekologisin perustein se varmaan otetaan huomioon myös suuren itäisen naapurimme suunnalla

hallitus on puheittensa mukaan ottanut niskalenkin markkinavoimista se on ottanut niskalenkin markkinavoimista jo monta kertaa ote vain on lipsunut

mikä tätä hallitusta ja hallituspuolueita oikein vaivaa

mitä tällainen ilmatilasopimus joka liittäisi suomen yhä tiiviimmin natoon saisi aikaan venäjän suunnalla vaikkapa venäjän kaupalle kun tiedetään miten herkkä naapurimme näissä asioissa on

onko se unohtanut että sen tulisi olla ihmisten ja potilaiden asialla eikä toimia kuin kasvoton voittoa tavoitteleva pörssiyhtiö

markkinavoimat päinvastoin ovat selättäneet suomen ja muut euromaat

joko hallitus vihdoin toteaa että tukipaketit eivät kerta kaikkiaan auta vai jatkaako hallitus tuhon tiellä kohti liittovaltiota ja talousunionia jossa velat sosialisoidaan ja sinä suomalainen maksat

hallituksen tulisi myös asettaa suomalaisten hyvinvoinnin turvaaminen etusijalle

kysyn ystävällisesti hallitukselta kuka se nyt sitten siellä onkaan onko se tekemässä täysin uuden hallitusohjelman koska nykyisestä ohjelmasta ovat jäljellä vain kannet

me siis lainoitamme velkarahalla veronmaksajien rahoilla maata joka on jo pitkään antanut väärän kuvan taloudellisesta tilanteestaan ja saanut sen perusteella euroopan unionin ja euroopan talous ja rahaliiton emun jäsenyyden

kaikki keskeisimmät lupaukset on rikottu kuntien pakkoliitoksista lähtien aina talous työllisyys ja eu tukipolitiikkaan asti

miksi hallitus ajaa jättikuntia kun ne merkitsevät selvitysten mukaan lähidemokratian ja lähipalvelujen katoamista jopa kustannusten ja byrokratian kasvua

tällä menolla suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta tulee pahoinvointiyhteiskunta

komissio katsoo suomen myötävaikutuksella että suomi ei riko velkakriteerejä koska antamiamme miljardien tukipaketteja kriisimaille ja pankeille ei lasketa mukaan julkiseen velkaamme

arvojen tulee muuttua

professori mäenpää toteaa että on nurinkurista että kuntien tehtävät selvitetään vasta kuntauudistuksen jälkeen

rehellistä olisi tunnustaa että heinolan reumasairaalan osalta tehtiin virheellinen ja hätiköity päätös